nyt olisin siitä kysynyt mikä jää hieman epäselväksi tuossa hallintovaliokunnan mietinnössä miten näihin sitten tullaan puuttumaan ja mihin toimenpiteisiin ryhdytään kun on tehty virheellisiä tulkintoja ennen uuden lain voimaantuloa

samoin kiinteistöjen energiatehokkuutta lisättäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota näiden ekotehokkaiden tilojen mahdollisten terveysriskien hallintaan

eli jatkuvatko ne toistaiseksi voimassa olevat luvat todella ihan automaattisesti vai pitääkö hakea uutta lupaa vai miten käytännössä toimitaan ja kuinka nopeasti mahdollisesti tulevat sitten nämä uudet ohjeet

nämä vaativat niitä mitä tuossa aikaisemmin peräänkuulutin mahdollisia erilaisia pilottihankkeita alueellisia yksittäisiä vähän laajempia kokonaisuuksia miten milloinkin näemme

samoin se mitä eusta on tulossa nyt uusia määräyksiä rakentamiseen ja energian ja lämmön tuottamiseen liittyy nimenomaan tähän minkälaisia isoja kokonaisuuksia siellä käsittelemme

se on tulossa jatkossa sitten näissä meidän keskusteluissamme kun määrittelemme eu tasoista lainsäädäntöä miten me käsitämme sen suomessa onko se yksittäisen talon asia vai voimmeko nähdä kaupunginosan tai esimerkiksi koko helsingin yhtenä nearby järjestelmänä

arvoisa puhemies

kankaanniemen muisti on todella terävä

me kävimme keskustelua talousvaliokunnassa laajasti tästä että meidän olisi pitänyt saada lisää aikaa käsitellä asiaa ja nimenomaan kuulla asiantuntijoita muun muassa vakuutus ja työeläkeyhtiöiden johtajien palkkioiden osalta mutta siihen meillä ei ollut mahdol lisuutta

mielelläni olisin myös kuullut ahosta ja monia muitakin jotka ovat olleet päättämässä näistä asioista mutta siihen emme sitten päätyneet joten toivon että me voimme talousvaliokunnassa tästä asiasta sitten ottaa laajemman vyyhdin ja purkaa koko asia auki ja saada varsinaisesti myöskin päätöksiä aikaan

arvoisa puhemies

edellisen pääluokan

valtiovarainvaliokunta oli nimenomaan painottanut sitä että ketjutuksen täytyy toimia sulavasti ja kaikkien osa alueiden on oltava siinä mukana jotta pullonkauloja ei syntyisi

eli kun puhutaan turvapaikkaprosessista ja turvapaikkakysymyksistä niin siinä on huolehdittava koko turvapaikkaprosessin sujuvuudesta ei yhdestä osatekijästä vaan nimenomaan siitä koko järjestelmästä

arvoisa puhemies

koulutus ja osaaminen ovat meidän suomalaisten menestyksen perusta

ylpeinä olemme esitelleet peruskoulujamme joiden opetuksen taso on maailman huippuluokkaa

aikaisempien pääluokkien kohdalla tuli esiin nimenomaan poliisin ja tuomioistuinlaitoksen voimavarojen riittävyys ja tähän pääluokkaan se erityisesti tässä yhteydessä kuuluu

koulumaailmasta löytyy myös parantamisen varaa

valtiovarainvaliokunta on nostanut hyvin voimakkaasti esiin sen että yhdenvertainen kohtelu päätöksenteon avoimuudessa ja ennakoitavuudessa on äärimmäisen tärkeätä koko euroopan tasolla

miten sitten kustannuksia hoidetaan ja kohdennetaan siinä meidän täytyy kyllä katsoa myös pohjoismaista tasoa mitä pohjoismaissa tehdään ja olla heidän kanssaan samalla tasolla

pienemmissä ryhmissä opettaja pystyy keskittymään kuhunkin lapseen yksilöllisemmin ja ohjaamaan opintoja oppilaan oman tason mukaisesti

niin että myös tällä sektorilla täytyy katsoa että olemme samalla viivalla ei yli eikä alle vaan nimenomaan katsotaan ihmisiä saman kaltaisina

suurena huolena ovat edelleen tukiopetuksen liian pienet resurssit

erillinen määräraha maahanmuuttajien kielikoulutukseen olisi välttämätön jotta siihen ei jouduttaisi käyttämään muutenkin riittämättömiä tukiopetuksen resursseja

samoin meillä on erilaisia malmeja joiden erottelu ja rikastusprosessit ovat hyvin erilaisia ja kustannuksiltaan hyvin erilaisia kuljetukset siihen liittyen

arvoisa puhemies

sitä ihmettelin että ministeri tuossa pahoitteli suunnattomasti että pilottihankkeeseen eduskunta eli valtiovarainvaliokunta oli lisännyt vain puoli miljoonaa kotouttamiseen liittyviin pilottihankkeisiin

olen samaa mieltä siitä että valiokunnassa oli hyvin rakentava keskustelu ja hyvin hyvässä hengessä sekä hallituspuolueiden että opposition kanssa pääsimme yksimieliseen ratkaisuun yksimieliseen tulokseen tästä

peruskoulun jälkeen nämä meidän pisa priimuksemme pääsevät toisen asteen ja korkeakoulutuksen piiriin ja oppimisen taso romahtaa huipulta

eli se kaivoksen portilla hinnoitteluperiaate olisi ollut hyvinkin sellainen yhtenäinen näkökulma asioihin mutta hallitus on nyt päätynyt tähän ratkaisuun ja näkee sen oikeudenmukaisena

kokoomuksessa haluamme antaa korkeatasoista koulutusta myös peruskoulun jälkeen toisin kuin demarit

nämä perustelut mitkä ovat viennin rahoituksen ja takuiden lisäämisestä ovat ihan selkeät ja tulevat näistä rahoituksen saatavuusongelmista

kun rahoitus on vaikeutunut nykyisessä taloustilanteessa ja kun ei saada yksityisiltä markkinoilta rahaa siinä mittakaavassa kuin tarvitaan ja nimenomaan niihin pitkiin tukiaisiin niin silloin on valtion ryhdyttävä apuun

onko hallitus selvittänyt onko se taannehtivana perustuslain vastainen vai onko se toimiva

itse tulen alueelta missä on paljon maahanmuuttajia ja se on nimenomaan rikkaus siellä mutta ongelmana on kotouttamisen heikkous

samoin onko selvitetty ja ovatko nämä erilaiset sopimussuhteissa olevat ja määrätyt louhimismaksuihin pohjautuvien oikeussuhteiden nojalla ovatko ne perustuslain vastaisia vai ei

nyt meneillään oleva yliopistouudistus tuo helpotusta moniin näistä ongelmista samoin jo tehty opintorahan korotus ja opiskelijoiden tulorajojen nosto

kilpailukyvyn kannalta selkeästi havaittiin valiokuntakäsittelyssä että suomen ruotsin ja saksan välillä on selkeitä kilpailullisia poikkeavuuksia ja näihin valiokunta toivoo että hallitus palaa mahdollisten muutosesitysten puitteissa sitten loppuvuodesta ja samoin antaa selkeät toimintamallit miten tämä on toiminut onko tämä ollut riittävä ja jos ei niin sitten ryhtyy toimenpiteisiin siinä

kotouttaminen ei liity pelkästään työpaikkojen saantiin ja siihen että opitaan kieltä vaan siihen että myöskin lapset pärjäävät koulussa

hoskonen täällä kysyi kaavoituksesta kaavapakosta ja valituslupakysymyksistä

peruskoulunsa päättävien nuorten syrjäytymistä on pyrittävä estämään kaikilla mahdollisilla keinoilla

onko tässä otettu esiin näitä kysymyksiä helpotetaanko vai vaikeutetaanko kaivostoimintaa lupakysymyksessä

meillä on kaikilla yhteinen huoli siitä että suomalaiset yritykset pärjäävät myös tässä häiriintyneessä markkinatilanteessa ja saavat myös näitä pitkäaikaisia lainoja

teollisuuden rakennemuutos on niin nopeaa että se vaatii juuri ammatilliselta koulutukselta paljon nopeaa reagointia paikallisella tasolla

hyvätasoinen koulutus kaikilla koulutusasteilla unohtamatta niitä teknikoita ja rakennusmestareita on meidän henkivakuutuksemme tuleville vuosille

arvoisa puhemies

sinivihreä hallitus on nähnyt väyläratkaisut koko suomen kehittämisen kannalta tärkeiksi ja tässä on jo osittain vastausta siihen suhdannetilanteeseen taloustilanteeseen mikä maailmalla on

maailmalla liikkuu riskirahaa mutta satsaamalla kotimaahan suomeen nimenomaan väylähankkeisiin niin kuin hallitus tekee on juuri sitä oikeaa politiikkaa mihin täytyy kiinnittää huomiota

erityisen tyytyväinen olen siitä että hallitus pystyy katsomaan liikennehankkeita kokonaisuutena

esimerkiksi kehärata kehä kolmonen päärata kilpilahdentie joka nyt toteutuu kiitos valtion kunnan ja neste oilin ovat koko suomen kuljetuspalveluiden kannalta äärimmäisen tärkeitä

jos liikenne satamista takkuaa rekat seisovat jo kehä kolmosella tai ratakuljetukset eivät vedä vaikutukset tuntuvat koko suomessa ei vain etelä suomessa

arvoisa puhemies

perustienpidon rahoituksesta olen todella huolissani

kulut kunta saa laskuttaa nyt jatkossa tämän lain voimaan astumisen jälkeen nimenomaan sille aiheutuvista kuluista mitä siitä tulee

kaiken kaikkiaan liikennemäärärahoja syövät kustannustason nousu liikenteeseen liittyvän infran ja rakenteiden määrän kasvu infran ikääntyminen liikenteen kasvu ja ilmastonmuutoksesta johtuvat riskit ja korjaustarpeet

ilman muuta kunnalle minkä alueella kaivostoimintaa tehdään tulee taas muunlaista verotuloa joka ilman muuta hyödyttää ja lisää alueen elinvoimaisuutta mikä on hyvä

uudellamaallakin tiet rapautuvat

meillähän ei varsinaisesti pääasiallisesti mitään uraanilöydöstä missään ole se on sivukivessä ja nyt on kyse siitä halutaanko sitä hyödyntää ottaa se pieni pitoisuus sieltä talteen vai ei

meluntorjuntaa ei voida toteuttaa suunnitelmien mukaisesti

tiestön kunto laskee dramaattisesti

toinen kehittämiskohde on joukkoliikenne

arvoisa puhemies

kotitalousvähennyksen laajentaminen kotihoidon tuen hoitorahan yksityisen hoidon tuen ja lapsilisien korotukset sekä minimitukien nostamiset työmarkkinatukien tasolle ovat juuri niitä toimia joita olisi pitänyt tehdä jo kauan aikaa sitten ja tämä hallitus ne tekee ja toteuttaa päinvastoin kuin vasemmisto huutaa

onneksi nykyinen hallitus ymmärtää että panostamalla perheisiin ja perheiden jaksamiseen ja hyvinvointiin saadaan tämä raha moninkertaisesti takaisin

taas tässäkin hallitus heittää palloa myös kunnille

hallitus antaa mahdollisuudet ne työkalut

kuntien on nyt tehtävä oma osuutensa

aikanaan hyväksi koettu kotiapu lapsiperheille lopetettiin suurimmassa osassa kuntia mutta nyt olisi aika palauttaa tämä palvelu

edellisiin puheenvuoroihin vastatakseni olen ymmärtänyt että viimeinenkin ekonomisti lopetti ennustamisen viime syksynä kun ensimmäinen pörssiyhtiö suomessa kaatui

sen jälkeen olemme eläneet päivä kerrallaan ja katsoneet mihin päin aina mennään ja nyt tuli ensimmäisiä signaaleja siitä että hallituksen elvytystoimet jotkut niistä ovat todella täsmäohjautuneet ja tuottaneet tulosta eli linja on ollut oikea

nuorten mielenterveysongelmiin on suhtauduttava myös vakavasti

ongelmien ilmetessä on psykologipalvelut saatava apua tarvitseville nuorille nopeasti

hallitus on jo tämän vuoden budjetissa huomioinut lasten ja nuorten psykiatrisen erityishoidon tarpeen ja rahoitusta jatketaan koko hallituskausi kaste ohjelman kehittämisrahoista

nyt tämä lakiesitys mikä talousvaliokunnasta tuli ulos on yksi toimi joka on täsmäohjausta nimenomaan yrityksille joilla on ongelmia nimenomaan rahoituksen saamisen kanssa

yhteiskunnassa on vastuullisesti panostettava lapsista ja nuorista huolehtimiseen heidän hyvinvointiinsa ja syrjäytymisen estämiseen

siten turvataan monen nuoren tulevaisuus varhaisen puuttumisen ansiosta myös pienin kustannuksin

tämän viennin rahoituksen osalta ongelmana on erityisesti vientikauppojen edellyttämä pitkäaikaisen rahoituksen saaminen ja tämä tarkoittaa sitä että puhutaan kuuden vuoden lainoituksesta

eläkeläisten verotusta laskettiin uudistamalla eläketulovähennystä jotta pieni ja keskituloisilla eläkeläisillä veroaste laskisi enintään palkansaajien tasolle

samalla eläkeläispuolisoita koskenut epäkohta veroasteessa korjataan

eläkeläisille annettu lupaus on täytetty

yhdelläkään eläkeläisellä ei veroaste ole korkeampi kuin saman verran tienaavalla palkansaajalla

paljon on mahdollista näillä hallituksen toimilla saada aikaan mutta kaikkea hyvää ei tietenkään voida kerralla tehdä

jotain jää seuraaviinkin vuosiin

mikäli tämä irtisanomisehto on olemassa niin sen kiertäminenhän on sangen yksinkertaista toteamalla että vastavakuus ei muuta lainojen etuoikeusasemaa

mutta kysyä sopii mitä tapahtuisi jos vanhat vastavakuudettomat lainat irtisanottaisiin

eikö tämä vastavakuuksien vaatiminen johtaisi käytännössä siihen että myös vanhoihin lainoihin tulisi vastaava reaalivakuusehto

kysyn tätä koska on hyvin ilmeistä että reaalivakuudettomuus ja siitä seuraava uskottavuuspula on juuri tämän kriisin syy johon euroopan on syytä hakea muutosta vakuuskäytäntöjen muuttamisella eikä suinkaan jatkaa samaa reaalivakuudetonta lainan antamista

tässä on monta tunnusomaista piirrettä näissä kriiseissä ja siinä miten niitä suomessa käsitellään ja yksi ehkä tunnusomaisin piirre on se minkä valtiovarainministerikin tässä antaa ymmärtää että ei ole vaihtoehtoja

terveen kilpailun on todettu nimenomaan pakottavan ja vapaaehtoisesti johtavan siihen että se keventää rakenteita ja parantaa palveluja

arvoisa puhemies

tässä selvitettävien asioiden listassa on muun muassa mainittu risteytyvät johdot

arvoisa puhemies

nyt kun me käsittelemme talousvaliokunnan mietintöä tästä lakiesityksestä joka liittyy nimenomaan vientitakuisiin siinä suhteessa me kaikki puolueet olemme olleet hyvin yksimielisiä ja johdonmukaisia ja halunneet tätä asiaa edistää ja näen tämän nimenomaan eräänä niistä elvytystoimista

heinäluoma täällä toi esiin nämä verotukselliset keinot niin se on ilman muuta mahdollista valtiovarainvaliokunnan kautta teidän myöskin viedä poliittisesti eteenpäin ja edellyttää sitä kautta toimenpiteitä hallitukselta

arvoisa puhemies

olin nimenomaan sitä mieltä että on hyvä että tämä laki saadaan nyt aikaan mutta en tykkää siitä että lakitekstistä on poistettu asioita jotka ovat nyt vaan siellä johdanto osassa

me olemme talousvaliokunnassa toivoneet ja pyydämme hallitukselta nimenomaan ponnen muodossa sitä että me saamme talouspoliittisen vastauksen selvityksen missä mennään vuoden loppuun mennessä näiltä osin ja myöskin omasta puolestani toivon että me saamme jonkin tyyppisen kriisiskenaarion miten me selviämme tästä tilanteesta tulevaisuudessa

se ei ole mielestäni oikeaa ja järkevää lainsäädäntöä

tähän yhteiskunnallisen infran rakentamiseen niin meillähän on olemassa nyt monenlaisia malleja ja jälkirahoitusmalli on muun muassa yksi semmoinen kun me rakennamme niitä teitä ja maanteitä kaivostoiminnalle niin sitten se otetaan tavallaan siitä tuotosta sitten pois

eli sillä tavalla saadaan että me emme ihan täysin siirtomaavalta ole mutta nimenomaan olen tässäkin samaa mieltä että voitaisiin me niin kuin ruotsin malliin semmoinen kruunulle menevä osa ottaa näistä kustannuksista eli valtiolle

mutta vielä kysymys minkä vähän huonosti edellisessä puheenvuorossani esitin että tämä maaperässä olevien kaivosmineraalien hyödyntäminen on jätetty määrittelemättä

tämä haja asutusalueiden jätevesikysymys puhuttaa nyt meitä oikein toden teolla ja syy on siinä että mekään emme ihan tarkkaan tiedä mitä se käytännössä pitää sisällään mitä pitäisi tehdä

eikö se neuvonta mistä nyt puhutaan täällä että mennään kiinteistö kiinteistöltä neuvomaan pitäisi myös antaa sinne kunnille että kunnat pystyisivät tekemään järkeviä päätöksiä

nyt kun riippuen siitä minkä kunnan alueella asut vaikka olisi samasta herkästä tai vähemmän herkästä alueesta kyse rajalla muuttuu se taso mitä sinulta vaaditaan niin tämä on vähän kohtuutonta kyllä ihmisille että en minä yhtään ihmettele että se aiheuttaa sekavuutta

rantakangas ryhmäpuheenvuorossanne vaaditte mittavia satsauksia jo ensi keväänä tuulivoimaan ja otitte esimerkiksi tämän saksan mallin joka on tutkitusti ollut erittäin kallis eikä niin tehokaskaan malli

eikö olisi järkevämpää olla kokoomuslaisella linjalla ja tehdä ensin nämä kustannustehokkaat ratkaisut ja vasta sitten mennä kalliisiin ratkaisuihin

arhinmäki sama teille

haluatteko ajaa perheet konkurssiin

arvoisa puhemies

ensimmäisen kerran hyväksytään pääkaupunkiseutu tai metropolialue yhdeksi alueeksi suomessa ja tunnustetaan sen merkitys koko suomelle ja huomioidaan sen erityiskysymykset